ja pelkäänpä että saattaa sitten kaatua siihen koko järjestelmän uudistaminen kohti suhteellisuusperiaatteen parempaa toteuttamista

vaikka tässä hallituksen esityksessä jota nyt perustuslakivaliokunnan enemmistö ei ole viemässä eteenpäin se äänestäjän ääni voi mennä sitten toisen vaalipiirin edustajan hyväksi niin paitsi että se menee saman puolueen hyväksi niin kyllä siinä on myös sellainen aspekti olemassa että se pakottaa puolueet kertomaan nykyistä tarkemmin esimerkiksi aluepoliittiset näkökantansa koska kun näin on että se ääni voi mennä jonkun toisen ehdokkaan hyväksi tosin saman puolueen edustajan hyväksi niin silloinhan tällä äänestäjällä on oltava esimerkiksi nykyistä paljon selkeämmin tiedossa se puolueen aluepoliittinen näkemys ja se kannustaa puolueita kertomaan ne

esitetty uusi asetelma antaisi vaalikamppailussa istuville kansanedustajille ja median kautta tunnetuille henkilöille kohtuuttoman edun verrattuna tuntemattomampiin poliitikkoihin

mutta se miten tähän on tultu on myös aika mielenkiintoista että meillä eurooppalaisella tasolla suomeen sitten tullaan kertomaan millä lailla näitä numeroita meillä piirrellään ja tuntuu niin kuin oudolta käytännöltä miksei se ykkönen voisi olla suora viiva ja seiska vaikka ilman väkästä

eikö ensin pitäisi vahvistaa nyt sitten tätä kotihoitoa ja omaishoitoa mikäli tällaisia suunnitelmia laitoshoidon osalta aiotaan panna täytäntöön

tilannetta edellä mainittuun suuntaan kärjistäisi vielä se että todennäköisesti vaalikampanjointi uusissa isommissa vaalipiireissä olisi entistä kalliimpaa

mielestäni tämä esitys minkä hallitus on nyt tuonut eduskuntaan ei kyllä ole realismia mikäli tilanne on tämä niin kuin nyt on että vain lähinnä joitakin miljoonia euroja omaishoitoon on tulossa lisää

kysyisin oikeastaan sitä onko hallituksella valmius vielä miettiä tätä laitoshoidon tulevaisuutta uudelta pohjalta ja onko hallitus nyt todella tuomassa sitten laitoshoitoon henkilöstömitoitukset lakiin koska nyt on tullut tieto että thln mukaan joka kymmenennessä laitoksessa on liian vähän hoitajia

mutta on kyllä mielenkiintoinen tilanne ja nähtäväksi jää sitten miten tästä edetään

ja se kannustaa myös puolueita entistä yhtenäisempään linjaan ja vähentää sitten voisi sanoa sellaisten ehdokkaitten asettamista jotka nyt eivät välttämättä ole niin sitoutuneita siihen puolueen linjaan jos sellaisia ylipäätään on ollut koskaan

viitteitä siitä ainakin on jos ottaa huomioon en nyt lähde yksilöimään minkälaisia esimerkkejä on äänimäärien heilahteluista esimerkiksi viime vaalien ja näiden vaalien osalta yksittäisten ehdokkaitten kohdalla

herra puhemies

täytyy todeta että oppositiostakin voi palvella isänmaata ja vaikuttaa myös hallitukseen koska kuitenkin ainoa puolue joka tällä vaalikaudella on säännönmukaisesti tehnyt esityksiä vaihtoehtobudjetissaan huojennusalueen katon nostosta ja alarajan nostosta on perussuomalaiset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

valtiontalouden tarkastusvirasto kiinnittää tässä erilliskertomuksessaan ansaitusti huomiota selkeisiin puutteisiin ministe riöiden harjoittamassa raportoinnissa koskien niille talousarviossa asetettuja yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita

vaikka vaikuttavuustavoitteiden raportoinnin kattavuudessa on tapahtunut edellisiin vuosiin nähden näkyvää parannusta systemaattisen ohjeistuksen myötä ei raportoinnin laatu ole vielä aivan toivotulla tasolla

tämä on tärkeä kädenojennus niille yrityksille jotka eivät voi tehdä toiminnan luonteen vuoksi juurikaan näitä alvivähennyksiä ostoistaan

tämä äänikynnyshän sinne tuli jonkinlaisena kompromissina

arvoisa herra puhemies

se ei ole ainakaan perussuomalaisten tahto ollut mutta ottaen huomioon tämän kokonaisuuden se on ollut hyväksyttävissä

näin ollen tämä varmasti auttaa niitä

valtiontalouden tarkastusviraston mukaan vaikuttavuustavoitteista raportointi on yhä useammin jäänyt vain erillisten toimenpiteiden kuvaamiseksi

myös suomen yrittäjät on esittänyt tämänsuuntaisia toiveita

muutoksen seurauksena on mahdollista perustaa euromaiden yhteisiä rahoitusvakausjärjestelyitä

toivottavasti kun perussuomalaiset on ikään kuin viitoittanut tätä tietä myös sitten tänne viron mallin tyyppiseen yritysverotukseen saataisiin jonkintyyppisiä askeleita otettua jatkossa

jatkossa olisi syytä kehittää näiden vaikuttavuustavoitteiden asettamista siten että ministeriöt raportoisivat lähinnä sellaisista tavoitteista joilla on aitoa merkitystä kyseisen hallinnonalan ohjauksen kannalta

muutoksella käytännössä luodaan lainsäädäntöpohja euroopan rahoitusvakausvälineelle ja euroopan rahoitusvakausmekanismille eli toisin sanoen jälkikäteen siunataan ervvn perustaminen ja olemassaolo ja mahdollistetaan evmn synnyttäminen

tämä on tärkeä aihe ja juuri tämä vastavuoroisuusperiaate mikä liittyy tähän kiinteistöjen omistukseen ja omistamiseen sekä mielestäni myös sitten tämä myymiskysymys pitää ajatella niin että siltä pohjalta mitä suomessa kansa enemmistö tässä haluaa pitää täällä myös näitä asioita viedä eteenpäin

siinä mielessä hallitus on kyllä jo mennyt tästä yksimielisyydestäkin tinkimään että jos olisi tämmöinen tilanne että suomi ristiriitauttaisi välineen käytön tältä osin siinä tilanteessa kun kaikki muut sitä kannattavat vaikka on itse huippukokouspäätöksissä jo sitoutunut tällaisen käyttämiseen niin kyllä varmasti eu tuomioistuimeen kataisen hallitus ainakin suomen hankkisi

nykyisen eu lainsäädännön mukaanhan unionin jäsenmaata voidaan tukea taloudellisesti vain jos jäsenmaata uhkaa jokin sellainen mihin se ei ole voinut itse vaikuttaa kuten luonnonkatastrofi

jos esimerkiksi naapurimaassa nämä turvallisuuspoliittiset näkemykset painottuvat heidän lainsäädäntönsä pohjalta tässä niin varmasti heillä on myös ymmärrystä siihen jos esimerkiksi tämäkin teema on meillä yhtenä kysymyksenä

arvoisa herra puhemies

perussuomalaiset ottivat tehtäväkseen huolehtia tasapuolisuuden toteutumisesta vaalijärjestelmän osalta siten että esitimme hyväksyttäväksi edellisen hallituksen ajamaa koko maan laajuista järjestelmää joka olisi toteuttanut tämän tasapuolisuuden ja suhteellisuuden parhaalla mahdollisella tavalla

sitten on paljon näitä voisi sanoa käytännönläheisempiäkin kysymyksiä nämä kiinteistöjen arvon ylimääräiset nousut ja niin edelleen

pitää siis olla varsin kieroutunut käsitys rehellisyydestä jos väittää että euroopan rahoitusvakausvälinettä luotaessa ei yritetty kiertää eun omia sopimuksia kun kyseinen ervv luotiin eun päätöksentekorakenteiden ulkopuolelle

mutta todella tämä on tärkeä aihe ja toivon että tässä linja tiukkenee ja vastavuoroisuusperiaatetta aletaan noudattaa

edellä esitetyn perusteella esitän että nämä lakiehdotukset hyväksytään ja perusteena on tämä perustuslakivaliokunnan perussuomalaisten edustajien jättämä vastalause

se ei ikävä kyllä saanutkaan kannatusta samoilta poliittisilta voimilta jotka olivat sitä edellisellä kaudella ajaneet ja siten se hautautui nyt sitten näitten uusien ajatusten alle joita nyt on tuotu tänne

siihen ei voi enää tehdä muutoksia vaan ehdotukseen sisältyvät muutosesitykset on joko kaikki hyväksyttävä sellaisinaan tai hylättävä

se on sinänsä sääli koska ne esimerkit esimerkiksi siitä että äänestäjä ei enää tietäisi kenelle ääni menee olivat jokseenkin erikoisia

lakiesitykset koskettavat lähinnä suomen luonnetta osana kansainvälistä ja ylikansallista yhteistyötä sekä tasavallan presidentin valtaoikeuksia

toisin sanoen muutosesityksen ainut motiivi on siis se että yritetään tehdä laittomista päätöksistä laillisia jälkikäteen ja luoda myös uutta lainsäädäntöpohjaa

meillä on nyt jo sellainen tilanne uudellamaalla että siellä on tullut valituksi edustajia jotka olisivat teoriassa voineet vetää mukanaan vaikka yhden äänen vaikkapa vain oman äänensä saaneen ehdokkaan ja tämä olisi tullut valituksi eduskuntaan

maininnan lisäämistä on perusteltu perustuslain täydellisyysperiaatteella

nytten kun meillä eussa on monenmoisia erikoisia hankkeita menossa kuten nämä vakausmekanismit ja monet periaatteet ovat suurella koetuksella niin olisiko tässä nyt syytä myös suomen pohtia tätä vapaata liikkuvuutta hiukan uudelta kantilta

näillä toimillako hallitus aikoo tätä henkilöstömitoitusta vanhustenhuollossa parantaa

se tarkoittaa sitä että kansa ikään kuin tehtäisiin virallisesti tietoiseksi eu jäsenyyden vaikutuksista lainsäädäntöömme ja suomen kansainväliseen asemaan

lisäksi eu jäsenyyden ajatellaan olevan suomelle valtiollinen perusratkaisu vaikka eu jäsenyys voidaan koska tahansa irtisanoa eduskunnan enemmistön päätöksellä

sillä velvoitteella voidaan perustella melkein millaista oikeusratkaisua vain kun kyse on euron tai eun kannalta niin sanotusti elämästä ja kuolemasta

eu jäsenyyden mainitsemisella valtiosääntömme yhteydessä on kuitenkin tulkinnallista potentiaalia eli emme edes tiedä mitä kyseisellä kirjauksella jatkossa perusteltaisiin

arvoisa herra puhemies

onhan tämä aivan erikoinen tilanne että rahoitusvastuu saattaa säilyä pienellä kunnalla mutta tämä pieni kunta ei saa sote alueen hallintoon ollenkaan omaa edustajaansa

kokonaan huomiotta jäänyt on myös se että evm valtiosopimuksessa on kohta jonka mukaan evmn toimitusjohtaja voi esittää jäsenvaltioilleen niitä velvoittavan kutsun maksaa lisää pääomaa mikäli jokin jäsenmaa jättää oman takuupääomansa maksamatta

arvoisa herra puhemies

kiitoksia ministerille vastauksesta mutta ikävä kyllä nämä perussuomalaisten välikysymyksessään esittämät viisi kysymystä jäivät vaille todellista vastausta

ei saa ellei liity suoraan sote alueeseen jättämättä sitä perustason aluemallia väliin

aika huolestuttavaa on tämä valmistelun taso jos hallitus lähtee täältä lähinnä oppositiolta peräämään vastausta eikä itse vastaa niihin kysymyksiin mitä hallitukselle esitetään

arvoisa herra puhemies

ja ei tässä edelleenkään hallitus tuo mitään konkreettista siihen millä saadaan lääkäreitä lisää terveyskeskuksiin ja maksuperusteet ovat myös auki

rahoitusperusteen nyt tiedämme

tämä on erittäin kyseenalaista sillä evmään kaavailtujen joustavoittamistavoitteiden seurauksena evmn pääomien käyttämistä on helpotettu merkittävästi ja suurella todennäköisyydellä syntyy isoja tappioita jotka tulevat laukaisemaan jäsenmaiden takuut maksettaviksi

kaikki pienetkin kunnat jatkossa vastaavat siitä vaikka eivät tekisi kuntaliitosta mutta maksuperuste onko se suoriteperustainen onko se asukasperustainen on auki joten ei tiedä tuleeko leveämpiä hartioita loppupeleissä ainakaan pienille kunnille rahojen puitteessa

nykyisen perustuslain puitteissa muun muassa lissabonin sopimuksen yhteydessä oli perusteltua esittää kanta jonka mukaan sopimuksen hyväksymisestä olisi tullut päättää tavanomaisessa perustuslain säätämisjärjestyksessä tarvittaessa lakiehdotus kiireelliseksi julistaen kuten muun muassa jacob söderman silloinen kansanedustaja perustuslakivaliokunnassa tekikin

perussuomalaiset ovat suhtautuneet kuntien tulevaisuuteen alusta alkaen rakentavasti

arvoisa herra puhemies

viikko sitten todella huippukokouksessa päätettiin että tätä ervv vakausvälinettä voidaan käyttää pankkien pääomittamisen rahoittamiseen jos kotivaltiolta ei löydy rahaa ja jos omistajat eivät halua rahoittaa sitä

olemme olleet valmiita hyvässä hengessä yhteistyöhön eri puolueiden kanssa jotta se tärkein eli kuntalainen asuipa hän sitten suurkaupungissa maakuntakeskuksessa kehyskunnassa pikkukaupungissa tai pienessä maaseutukunnassa voisi tuntea olonsa ja tulevaisuutensa mahdollisimman turvatuksi niin julkisten palveluiden saatavuuden kuin omaan elinympäristöönsä vaikuttamisen suhteen

tämä on kyllä sellainen seikka minkä toivon myös tiedotusvälineiden huomioivan sillä tällä tavalla suomessa näitä isoja institutionaalisia eu asioita vain viedään eteenpäin

eli kyllä huolestuttavalta näyttää ja perustuslain osaltakin voi alustavasti todeta että aika huolestuttavalta näyttää

minkä ihmeen takia suomi meni hyväksymään tällaisen päätöksen

tämähän on ennakoivaa päätöksentekoa

nyt tuosta lokakuusta on myös kulunut aika paljon aikaa kun tämä perustuslakivaliokunnassa oli käsittelyssä

tällöin olisi siis tarvittu ensin viisi kuudesosaa eduskunnasta sen taakse että asia käsitellään kiireellisenä ja lopulta kaksi kolmasosaa sen taakse että sopimus hyväksytään

eikö ole nyt syntynyt se tilanne ministeri urpilainen että jos suomi yksin riitauttaa tämän ervv esityksen tällaisesta toimenpiteestä niin tarvittaessa tämä asia menee eun tuomioistuimeen joka tulkitsee tätä eun omista tavoitteista käsin että mikä on oikein ja mikä on väärin

näin ei kuitenkaan silloin toimittu koska lissabonin sopimuksen ei katsottu olevan vaikutuksiltaan niin merkittävä että se vaatisi tavanomaista perustuslain säätämisjärjestystä vaikka sopimus kavensi eduskunnan lainsäädäntövaltaa

kaiken tämän viekkauden ja vääryyden jälkeen voi vain kuvitella mitä kaikkea eu jäsenyyden kirjaamisella valtiosääntöömme tullaan myöhemmin perustelemaan jos sekin esitys hyväksytään

eikö hallitus jaa näitä tavoitteitamme kun se on ollut valmis sysäämään perussuomalaiset ja koko opposition syrjään kuntauudistuksen valmistelusta

arvoisa herra puhemies

edustaja myllykoski lähti tekemään täällä räväköitä vertauksia työelämään ja hoitotyöhön kun käytin sanaa rasittavuus

vai onko tarkoitus oikein näyttää kansalle että pannaan asiat hyrskyn myrskyn jotta voidaan riekkua sitten sen päälle perussuomalaisille ties kuinka monetta kertaa että miksi ette lähteneet hallitukseen

niinpä sopimuksesta päätettiin suoraan kahden kolmasosan enemmistöllä ja siksi onkin pidettävä outona että lissabonin sopimuksen astuttua voimaan on kuitenkin ilmeisesti kaikkien vanhojen puolueiden ja vihreiden mielestä syntynyt tarve kirjata eu jäsenyys perustuslakimme valtiosääntöön edellä mainittuun täydellisyysperiaatteeseen vedoten

voi olla että käyttämäni sana ei ollut paras mahdollinen mutta myös oli erittäin rankka väärinymmärrys tämä tulkinta jonka edustaja myllykoski teki

onhan tämä häpeällinen tilanne että meillä on voimassa nyt kansainvälinen sopimus mutta meidän oma lainsäädäntömme ei ole tämän sopimuksen mukainen ja sitä nyt jälkikäteen sitten täällä pistetään kuntoon

arvoisa herra puhemies

mitä hallitus tekee sille että euroopan keskuspankki on päättänyt tarvittaessa rajattomasti ostaa euroopan ongelmamaiden joukkovelkakirjoja turvatakseen rahoitusvakautta

jos te haluatte simputtaa perussuomalaisia niin simputtakaa simputtakaa vaikka koko kansan edessä kyllä me sen kestämme mutta älkää viitsikö tehdä sitä koko suomen kustannuksella

arvoisa herra puhemies

kyllä tämän klausuulin voi täysin kyseenalaistaa näitten toimenpiteiden oikeusperustana ja kyllä tätä no bail out klausuulia on kyllä tässä nyt pahasti rikottu

jos tässä oppositio oikein tekisi niin se ei tähän puuttuisi enää millään muotoa

tämähän tarkoittaa sitä että suomen vastuut voivat kasvaa määrättömästi ja se uhkaa myös meidän luottoluokitusta

on lapsellista suuttua vaalitappiosta tällä tavalla että lähdetään maksattamaan omat virheet joiden seurauksena teitä on viime eduskuntavaaleissa rangaistu nyt koko kansalla

mitä te aiotte tehdä ja oletteko te valmis kertomaan brysselissä että mikäli suomea ei kuunnella niin meillä on myös toinen vaihtoehto kuin pysyminen eurossa vai onko tämä vain sitä ainoan vaihtoehdon politiikkaa mitä te ajatte

merkittävä toimivallan siirto saattaa vaarantaa kansainvälisen velvoitteen muodossa valtiosäännönkin tarkoittamia kansanvaltaisia perusteita

juoksulenkit siellä odottamassa vielä niitten muiden puhdetöitten päälle ja hyvä niin mutta kyllä näillä asioilla on eronsa ja se täytyy myös edustaja myllykosken tunnustaa

menee arvoisa herra puhemies yli hilseen menee yli ymmärryksen

sitten olin näköjään ihan aiheellisesti huolissani jatkosta

arvon hallituspuolueet jos se että olette vaalituloksen perusteella virheettömämpiä tai vähemmän syypäitä yhteiskuntamme ongelmiin kuin keskustalaiset on saanut teidät itse ylentämään itsenne niin nyt on tullut aika palauttaa teidätkin maan pinnalle

vastustamme myös tasavallan presidentin valtaoikeuksien merkittävää karsimista

edustaja myllykoski sanoi että hänelle sopisi vaikka vähän enemmänkin lyhennettäisiin tätä siviilipalvelusta

presidentti instituutio on vallankäyttöä tasapainottava ja täyttää nykyisellään kansanvaltaisuuden ja edustuksellisuuden kriteerit hyvin

me joiden ovelle on ilmaantunut teihin pettyneitä kansalaisia ja kuntalaisia apua kyselemään lienemme ainakin tässä salissa se varteenotettavin taho sanomaan jotakin teidän vaalien jälkeisestä arviointikyvystänne

kyllä nyt jotain rajaa pitäisi tässäkin olla

nyt kuitenkin se mitä tämä eduskunta eri edustajat täällä ymmärtää tällä päätöksellä on se seuraava askel ja mihin näitä perusteluita sitten jatkossa käytetään

se on nyt kyllä mietinnän paikka mitä tämän asian kanssa tehdään

kaiken kaikkiaan presidentin ja varsinaisen hallituksen välisiin suhteisiin esitetyt muutokset vaikuttavat sellaisilta että ne eivät tule esitetyssä muodossa olemaan pitkäikäisiä vaan johtavat mahdollisesti hyvin lyhyessäkin ajassa perustuslain muuttamiseen uudestaan

ja kyllä me perussuomalaisissa pystymme sen sanomaan että vaikka luottamus paras hankkeen seurauksena on horjunut pahasti myös keskustaan niin onhan se kuitenkin viisauden alku ettei ainakaan enää rehvastele sillä hankkeella

valiokunnasta on vakuuteltu että sillä ymmärretään vain tätä yksittäistä ratkaisua mutta nyt jo kuuluu niitä ääniä että itse asiassa kyllä tästä voidaan jatkossa edetä lisääkin näillä argumenteilla mitä voidaan tästä valiokunnan yksimielisestä esityksestä tehdä

arvoisa herra puhemies

viime kaudellahan täällä puututtiin edustajien eläke etuuksiin eli tänne nousseilta uusilta edustajilta poistettiin nämä etuudet ja hyvä niin

arvoisa herra puhemies

aikoinaan kun edellisellä vaalikaudella täällä oltiin mukana synnyttämässä tätä ervvtä euroopan rahoitusvakausvälinettä se ei todella ollut perustuslakivaliokunnassa lausunnolla mikä on erittäin kielteinen asia

arvoisa herra puhemies

ja juuri tämän takia me esitimme että tätä ei voi pelkällä yksinkertaisella enemmistöllä täällä hyväksyä jos sen tänne tuo

se on myös meidän käsissämme että myös niitten edustajien osalta jotka olivat täällä jo viime kaudella me voimme täällä laatia lain jolla puututaan näihin aivan kohtuuttomiin eläke etuuksiin

eli se on kyllä keskustan edustajien oma ongelma jos ette ole olleet kartalla tässä asiassa mutta kyllä ihmettelen että on

jos kaikki edellä sanomani on hallituksen mielestä jotenkin hakuammuntaa niin miksei hyvä hallitus sitten tuo esille miten ja millaista palvelurakennetta se maahamme ajaa ja millä perusteilla

mutta hienoa tietysti että nyt näin jälkijättöisesti on sitten alettu näitten kokonaisvastuiden perään kysellä

silloin kun nämä asiat edellisen kerran olivat perustuslakivaliokunnassa esillä ei kovin paljon annettu painoarvoa sille asialle mitenkä näitten vastuiden laukeamiset olisivat sitten suhteessa siihen että me pystymme nämä peruspalvelut ihmisille kansalaisille takaamaan perustuslain edellyttämällä tavalla

vai onko kyse vain siitä että nyt arvioidaan onko tapahtunut jokin kömmähdys mitä ei tosiasiassa ole tapahtunut

näinhän nimenomaan toimittiin myös kun osalta kansaa vietiin kansaneläke pois joten tämä ei ole ollenkaan ennenkuulumatonta

vastuulliselle oppositiolle ei jää tällä hallituksen itsensä paaluttamalla aikataululla muuta vaihtoehtoa kuin tyrmätä hallituksen linja vähintäänkin hätiköintinä ja tässä asiassa muuten valtaosa erilaisista sosiaali ja terveydenhuollon kunta alan ja ylipäätänsä yhteiskunnan asiantuntijoista on meidän perussuomalaisten kanssa samaa mieltä

nyt tämmöiset kohtuuttomat etuudet pitää poistaa

eli tästä myös toivon mielipiteitä

arvoisa rouva puhemies

eli johtuneeko se sitten siitä että tämä korkokysymys ei ehkä ollut kaikilla tiedossa

mielestäni on hyvä että vaalilainsäädäntöä selkiytetään joskin täytyy todeta se että en ole kuullut että olisi sinänsä mitään ongelmia ollut näiden vaalitoimitsijoiden kohdalla tähän asti

jos ei itse ole valmis ostamaan sikaa säkissä niin aika veijari pitäisi olla jos ei puuttuisi asiaan kun samaa säkkiä kaupataan turuilla ja toreilla ystäville ja kylänmiehille

keskustelussa on tullut esille se että nyt myös tämä altia olisi menossa pilkkahintaan mikäli myyntiin päädyttäisiin

ihan tässä samassa yhteydessä voisi tuoda esille muitakin tarpeita kuten vaikka se että ennakkoäänestyspaikkojen osalta pitäisi mielestäni ehkä säädellä tarkemmin kuntia velvoittaa mieluiten niin että ennakkoäänestyspaikat olisivat yhtäläisesti auki eri paikkakunnilla

olemme nyt siis oppositiossa saaneet aikaan sen että pääosassa suomen kuntia yhdessä asiantuntijoiden kanssa hallitukselle on nostettu keltainen kortti räikeästä sääntörikkomuksesta joka on todennäköisesti huomattu lopulta myös kuntalaisten katsomossa